ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava tutkinto muodostuisi nykytilaa vastaavasti ammatillisista tutkinnon osista yhteisistä tutkinnon osista sekä vapaasti valittavista tutkinnon osista

se on kuluttajan kannalta hyvä asia mutta maatalousyrittäjien saamat tulot ovat välit tiettävästi samalla laskeneet merkitä

toisin sanoen jatkossa kuntoutusta olisi mahdollista saada sairauden ja vamman tai vammaan liittyvien suoritus ja osallistumisrajoitteiden lisäksi myös silloin jos henkilöllä on huomattavia vaikeuksia arjen suoriutumisessa ja osallistumisessa ja siitä johtuva perusteltu kuntoutustarve

erityisesti säänneltyjen ammattien osalta esimerkiksi lähihoitaja on tärkeää varmistaa että tutkinnon pakolliset osat tuottavat riittävän ammattitaidon suhteessa alan ammatinharjoittamissäädöksiin olipa opintojen suorittamistapa mikä tahansa

sillä suurelta osin halpuuttamiseen maksavat

toivottavasti kansaneläkelaitos ottaa nämä palautteet vakavasti ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin viittomakielisten oikeuksien turvaamiseksi

on erittäin hyvä että muita tutkinnon osia on vahvistettu mutta ammatillisessa koulutuksessa on erittäin tärkeää ettei pakollisten osien määrästä laadusta ja osaamisvaatimuksista tingitä

tämä lakimuutos on erittäin hyvä sillä jatkossa moni sellainen henkilö joka ei ole nyt oikeutettu kelan kuntoutukseen pääsee kuntoutukseen oikea aikaisesti ja riittävän varhaisessa vaiheessa

yhteisten tutkinnon osien tavoitteena on varmistaa se että ammatillisen perustutkinnon ammatillisena peruskoulutuksena suorittaneella on alasta ja tutkinnosta riippumatta kaikilla toimialoilla tarvittavaa yhteistä osaamista ja yhtäläiset valmiudet elinikäiseen oppimiseen

tämä lisää toki kuntoutujien määrää mutta nykyistä varhaisemmin aloitettu kuntoutus parantaa kuntoutuvan työ ja toimintakykyä ja vähentää kuntoutujakohtaisia kustannuksia

erityisesti iloitsen siitä että tämä lakimuutos mahdollistaa nyt myös neuropsykiatrisista ongelmista kärsivien lasten nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutukseen pääsyn

yhteiset tutkinnon osat on tarkoitus koota neljäksi laajemmaksi tutkinnon osaksi joissa kaikissa on myös eri osa alueita ja niissä on osa pakollisia ja osa valinnaisia

tämä ryhmä on ollut nimittäin kuntoutuspalveluissa täysin väliinputoaja ja kuitenkin tiedetään että heidän kohdallaan oireiden varhainen tunnistaminen ja kuntoutus voivat tehokkaasti estää jopa koulutuksesta ja työelämästä kokonaan syrjäytymisen

nämä neljä tutkinnon osaa ovat viestintä ja vuorovaikutusosaaminen matemaattis luonnontieteellinen osaaminen yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

arvoisa puhemies

keskustelimme täällä eduskunnassa pari viikkoa sitten demokratiaselonteon yhteydessä siitä että ammatillisessa koulutuksessa on liian vähän yhteiskunnallisia aineita

tässä lakiesityksessä on tarkoitus korjata tätä epäkohtaa sillä yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen tutkinnon osan osuutta on tarkoitus vahvistaa entisestään

tämä on vastaus myös työnantajien viestiin siitä että ammatillisesta koulutuksesta valmistuneilla on usein riittämättömät työelämätaidot ja työelämävalmiudet

tukihakemusten lupahakemusten ja kaiken muun paperityön suorittamiseen kuluu maanviljelijältä huomattavasti enemmän aikaa kuin keskivertoisilta

toivottavasti tällä muutoksella saadaan varmistettua nykyistä paremmin nuorten liikunnallisen elämäntavan säilyminen ja jopa lisääntyminen koko opiskelun ajan

arvoisa puhemies

sopiminen on aina parempi vaihtoehto kuin sanelu ja siksi on hyvä että työmarkkinaosapuolet saivat aikaan yhteisen esityksen kilpailukykytoimista

hallitusohjelmassa luvatut toimet sääntelyn keventämisestä eivät ole vielä näkyneet viljelijöiden arjessa ja sen sijaan hallitus on vaikeuttanut maanviljelijöiden toimintaa kiristämällä muun muassa lomituspalveluiden saamiseen ei

tutkintoihin sisältyvä valinnaisuus tutkinnon osien suorittamismahdollisuudet sekä yhteisten tutkinnon osien uudistettu rakenne tukevat opintojen suorittamisen joustavuutta

meidän pitää kuitenkin myöntää että erityisesti julkisen sektorin matalapalkkaiset työntekijät kantavat kilpailukykytoimista suhteettoman suuren vastuun

joustavat opintopolut ja tutkintoihin sisältyvä valinnaisuus edistävät myös koulutuksellista tasa arvoa ja vähentävät tarpeetonta moninkertaista koulutusta

minä sain eräältä kunta alan työntekijältä viestin että on todella ikävää että hallituksen herrat tiedotustilaisuudessa ilakoivat ja tekevät nyrkkitervehdyksiä toisilleen kun pienipalkkaisia kuritetaan ja heiltä viedään ostovoimaa sekä pidennetään työaikaa

keskimäärin hittiä tulon pienenee yhdeksääntuhanteenseitsemäänsataan euroon

nyt vaaditaan kaikilta osapuolilta suurta nöyryyttä

yhteenvetona totean että ehdotetut lakimuutokset vaikuttavat erittäin perustelluilta ja jäänkin mielenkiinnolla odottamaan asiantuntijavaliokunnan näkemyksiä asiasta

lisäksi jari lindström kansanedustajana ollessaan useampaan kertaan kertoi istuntosalissa että työmies on aina palkkansa ansainnut

arvoisa puhemies

lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi myyntiluvan ja rekisteröinnin hakemiseen ja myöntämiseen liittyviä täsmennyksiä jotka aiheutuvat lääketurvatoimintaa koskevien säännösten uudistamisesta

on erittäin kannatettavaa että lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten selvittämisestä johtuvien terveydenhuollon kustannusten lisäksi myös lapsiin kohdistuneiden pahoinpitelyrikosten selvittämisestä aiheutuvat terveydenhuoltokustannukset ovat jatkossa valtion korvattavia

kunnat ostavat näitä palveluita yliopistollisilta sairaanhoitopiireiltä ja tämä lakimuutos mahdollistaa oikeuspsykiatrian yksiköiden lisäresursseja henkilöstön palkkaamiseen ja tämä parantaa pahoinpitelyrikosten uhriksi joutuneiden lasten mahdollisuutta päästä tutkimuksiin

kenties merkittävin näistä muutosehdotuksista on ehdotus siitä että myyntiluvan haltijaa voidaan pyytää nimeämään kansallisen tason lääketurvatoiminnasta vastaava henkilö

erityisen tärkeää olisi varmistaa uhriksi joutuneiden lasten hoidon ja kuntoutuksen oikea aikaisuus ja riittävä kesto

keskusta on aina kertonut olevansa maakuntien puolustaja

siksi onkin kummallista että tämä keskustajohtoinen hallitus vie maakunnista tuomioistuimet poliisit postit ja jopa raideliikenteen

terveyskeskuslääkäri voi luvata henkilön liian helpostikin joskus eläkkeelle koska siinä hoitosuhteessa on mahdollisuus tämmöiseen virhearviointiinkin joskus

miksi pitää rikkoa sitä mikä toimii hyvin

kysynkin

olen samaa mieltä siitä että kotihoito ei tällä hetkellä ole riittävän kuntouttavaa koska henkilökunnalla ei ole tällä hetkellä riittävästi valmiuksia ja aikaa tehdä sitä kuntouttavaa työtä

uusina toimintamuotoina joissakin kunnissa on kokeiltu kotiin annettavaa vuorohoitoa ja toisaalta vuorohoitoa perhehoitona toteutettuna

muistisairautta sairastava joutuu usein juuri kuntouttavan hoidon puutteiden takia liian aikaiseen laitoshoitoon ja hänestä tulee myöskin liian aikaisin vuodepotilas

miten tämän kansallisen muistiohjelman toteutumista tällä hetkellä seurataan koska siinä muistiohjelmassa nimenomaan muistisairaiden kuntouttavaa hoitotyötä on tehty eheäksi hoitopoluksi

julkisten hankintojen kilpailutusta tulisi muuttaa ehdotan että tarjouksia saisi ottaa vastaan vain sellaisten maiden elintarvikkeista joissa eläinsuojelulaki on vähintäänkin samalla tasolla suomalaisen lainsäädännön kanssa ja joissa viljelylle asetetaan samat ympäristövaatimukset kuin

arvoisa puhemies

rakenteet selittävät vain osaltaan tätä

kotihoidon kehittämisessä on todellakin muistettava että omaan kotiin annettavan hoidon lisäksi on kehitettävä ja lisättävä näitä yhteisökoteja eli yhteisöllistä asumista esimerkiksi tavallisessa tai tehostetussa palvelutalossa

arvoisa puhemies

kuntiin pitäisi perustaa mieluummin lasten ja nuorten hyvinvointilautakuntia joiden suojissa hoidettaisiin kaikki lasten ja nuorten turvalliseen ja hyvään elämään liittyvät asiat

kestävän ruuan tuotannon perusta kun hyvinvoivan ja työssään jaksava tuottaja jolla on voimavaroja ja edellytyksiä pitää hyvää huolta eläimistä ja muusta

tässä yhteydessä haluan kuitenkin osoittaa erityisesti huoleni valviran resursseista koska tämä laki edellyttää valviralta uusia toimenpiteitä

vaikka kuinka kehitetään omaan kotiin annettavaa hoitoa ja hoivaa meillä on kasvava määrä ikäihmisiä esimerkiksi muistisairaita jotka eivät kykene asumaan omassa kodissaan mutta eivät tarvitse mitään laitoshoitoa

miten kuntia voisi ohjata uudistamaan hallintorakenteita nykyaikaisempaan suuntaan ja toisaalta miten ministeriöiden välinen yhteistyö onnistuu tässä asiassa koska tämä on todella täälläkin yhteinen asia

maatalouden tuotantoeläimillä tulee olla asianmukaiset elinolosuhteet ja niiden valvonnan tulee tietenkin olla kunnossa

siellä lisääntyvät valvontatehtävät ja siellä on jo tällä hetkellä kova puute resursseista joten todellakin ministerillekin sellaisia terveisiä että miten ihmeessä valviran resurssit voitaisiin tämän lain toteutumisen seurantaan taata

kuten kaikkien aikojen lämpöä ja alojen myös maatalouden tulee

ja toiseksi kysyn

ainoa ratkaisu tuotannon kannattavuuden parantamiseksi ei voi olla loputon tilakokojen

osa eri erikoistumista ja monipuolista kiertotaloutta kuten uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä maatiloilla tulee

tämän lain tavoitteena on siirtää toiminnan painopistettä erityispalveluista yleispalveluihin vahvistaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tiivistää viranomaisten tekemää yhteistyötä

arvoisa herra puhemies

työelämä ja tasa arvovaliokunta oli lausunnossaan tätä edellisessä puheenvuorossa mainittua asiaa lukuun ottamatta yksimielinen eli erimielisyys koski laivojen piirustusten ennakkotarkastusta ja hyväksyntää

tavoitteena on että sosiaalihuolto tukee ja vahvistaa ihmisten hyvinvointia ja perusoikeuksien toteutumista sekä ehkäisee sosiaalisten ongelmien syntymistä ja lisääntymistä

arvoisa puhemies

nykyisten säännösten mukaan työsuojeluviranomainen tarkastaa ja hyväksyy piirustukset aluksen suunnitteluvaiheessa ja nyt tämän lakiesityksen mukaan tämä piirustusten ennakkohyväksyntä poistuu mutta työsuojeluviranomaisille jää kuitenkin ohjaus ja neuvontavelvollisuus jota laivanisäntä voi hyödyntää

tämä lakiesitys on ainutlaatuinen sillä tässä laissa lähdetään liikkeelle apua ja tukea tarvitsevien ihmisten tarpeista ja siitä miten näihin tarpeisiin voitaisiin vastata oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa

tutkimuksen luotettavuuden kannalta on kuitenkin välttämätöntä ettei jo kerättyjä tietoja jätetä käyttämättä vaikka tutkittava jääkin pois tutkimuksesta

tällä lakiesityksellä on tarkoitus turvata lääkkeiden terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä käytettävien hoito ja diagnoosimenetelmien tutkimustoiminnan edellytykset suomessa selkeyttämällä lainsäädäntöä tältä osin niin että kerätyt välttämättömät tiedot jäävät tutkimukseen vaikka tutkittava jäisi syystä tai toisesta pois itse tutkimuksesta

lain täytäntöönpanon jälkeen on huolehdittava siitä että tieto lakimuutoksesta tulee laivanisäntien tietoon niin että he epäselvissä tapauksissa ottavat jo ennakkoon yhteyttä työsuojeluviranomaisiin

lakiesityksen mukaan kaikilla sosiaalihuollon asiakkailla olisi oikeus saada tarvittaessa palvelutarpeensa arvioiduksi ja jokaiselle asiakkaalle nimettäisiin omatyöntekijä

uskon että jokainen laivanisäntä oivaltaa että on parempi kysyä etukäteen neuvoa kuin korjata virheitä jälkikäteen

erityisen hyvää lakiesityksessä on lapsiperheiden huomioiminen esimerkiksi perheen oikeus saada kotipalvelua sen ollessa välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi

vaikka lapsiperheiden palvelukokonaisuuden yhtenäistäminen ja toimintakäytäntöjen uudistaminen edellyttävät myös lisäpanostuksia niin toivottavasti kunnat ymmärtävät niiden olevan investointi tulevaisuuteen

mikään ei ole niin kallista kuin ennalta ehkäisevien ja varhaisen puuttumisen toimenpiteiden laiminlyönti jos sen seurauksena perhe joutuu korjaavien toimenpiteiden pariin

toinen merkittävä uudistus on lakiin sisältyvä nuorisopalvelutakuu mikä tarkoittaa moniammatillisen tuen varmistamista nuorelle hänen tarvitessaan sosiaalipalveluita

arvoisa puhemies